meillä on tiedossa että yhden työntekijän panos rakennustyömaalla lisää kerrannaisvaikutuksia usealla työntekijällä palveluissa ja liikenteessä

arvoisa puhemies

hyvin käyntiin lähteneitä mal sopimuksia pitää jatkaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja tästähän ympäristövaliokunta on yksimielisesti lausunut että näin todella pitäisi tehdä

perusoikeudet reilu työelämä tasa arvo ja kestävä kehitys ovat sosialidemokraattien kärkitavoitteita yhteisessä euroopassa

hyvien liikenneyhteyksien varrelta on löydyttävä kaavoitettuja tontteja ja erityisesti näitä kaavoitettuja tontteja erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen

haluamme euroopan unionista sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän paremman kilpailukyvyn ja työllisyyden unionin

valtion porkkana kuntiin päin on liikenneväylien rakentaminen

eli kysymys on kuten jo sanoin liikenneinfran osalta asuntorakentamisen osalta ja asuinalueiden ja peruskorjauksen osalta investoinneista ei kuluerästä ja tähän työllisyystilanteeseen tämä sopisi äärimmäisen hyvin

eun sisäisen sosiaalisen dumppauksen estämiseksi tarvitsemme työntekijöiden tasavertaiseen suojeluun keskittyvää vähimmäislainsäädäntöä ja haluamme kehittää työmarkkinaosapuolten sosiaalista vuoropuhelua ja eun kolmikantaista valmistelua

täytyy myös muistaa että pitkällä tähtäimellä asumisen hintaa ei suomessa saada alas ellei meillä ole riittävästi asuntoja niin että ei puhuta niukkuudesta

niinpä jo viidettä vuotta jatkuvan talouskriisin hoidon sosiaalisia seurauksia on tarkoin analysoitava tätä taustaa vasten

tämä tarkoittaa myöskin sitä että emme kykene sitten vastaamaan kasvun tarpeisiin kun pullonkauloja syntyy niihin kuntiin joissa asuntojen hinnat ovat korkeat ja tätä kohtuuhintaista asumista ei ole

kun itse olen ollut tässä salissa vaatimassa tätä alueellista koordinaatiota niin en tietenkään ole tarkoittanut sitä että tämä koordinaatio tapahtuu päätöksenteon jälkeen vaan ennen päätöksentekoa jotta sillä on jotain merkitystä

eu lainsäädännön on oltava selkeää ja kohdistuttava asioihin joilla ratkaistaan yhteisiä ongelmia ja luodaan lisäarvoa yhteistyölle

haluan vielä tässä yhteydessä ottaa esiin yhden asian joka ei tule eduskunnan käsittelyyn mutta joka liittyy pyrkimykseen tai kuviteltuun pyrkimykseen lisätä kohtuuhintaisia asuntoja pienituloisille

kysynkin asianomaiselta ministeriltä millä tavalla näitä kriteereitä millä varuskuntia on lakkautettu on käsitelty

tässä tarkastusviraston raportissa todetaan että vakaus ja kasvusopimuksen korjaava osa ja sen toteutuminen riippuu hyvin pitkälle siitä miten työllisyys ja kasvu kehittyy

on myös pidettävä huoli että päätöksenteon tosiasiallista avoimutta ja seurattavuutta parannetaan niin eun kuin kansallisellakin tasolla jotta päätökset avautuvat myös kansalaisille

emme siis tiedä millä perusteilla mihin perustuu se mitkä varuskunnat on lakkautettu

tämä on myös ristiriidassa sen hallituksen kärkihankkeen kanssa jolla byrokratiaa pyrittäisiin vähentämään koska tämä lisää byrokratiaa ja lisää kuntien kustannuksia

lisääntyvä työllisyys tuo kustannuksia ja niihin voidaan käydä kiinni vain sillä että saadaan uusia työpaikkoja

nyt olisi hyvä kuulla ministerin suusta mikä on se kriteeristö

nyt olisikin äärimmäisen tärkeätä että vaikka tässä katsotaan taaksepäin niin me ymmärrämme sen että edessäpäin ovat ne kysymykset miten vastaamme työllisyyden haasteisiin koska se on ainut keino saada suomen talous nousuun saada verotuloja ja tällä tavalla välttää se että ei täytä sipuli tasapainossa

on huolehdittava että unionin lainsäädäntöehdotukset ovat yhdenmukaisia perusoikeuksien ja kansainvälisen työjärjestö ilon yleissopimusten kanssa

silloin täytyy todellakin kiinnittää huomiota siihen miten euroopan unioni siinä omassa toiminnassaan toimii eli pohjana on se että ollaan likeisesti riippuvaisia toisistaan ja sillä tavalla estetään sitten mahdolliset konfliktit

kuten selonteossakin todetaan vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää jatkuvaa osaamisen uuden teknologian ja palvelujen kehittämistä

eun yhteisestä budjetista on ohjattava tälle alueelle nykyistä enemmän tutkimus ja tuotekehityspanoksia jotta eurooppaan saadaan synnytettyä uusia työpaikkoja

tässä mielin on erittäin kiinnostavaa ja tärkeätä keskustella siitä miten lissabonin sopimusta on toteutettu eri jäsenmaissa

myös suomen on oltava aktiivisesti mukana ja osallisena uuden ympäristö ja ilmastoystävällisen teknologian kehittämisessä sekä edistämässä päätöksiä joilla sen kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti

siinähän yhteisömetodi otettiin kaikessa päätöksenteossa pääsääntöiseksi päätöksenteon malliksi ja tämä on tärkeää huomata nyt kun näitten talouskriisien kautta on ikään kuin ajauduttu enemmän hallitustenväliseen toimintaan

tämä yhteisömetodi merkitsee sitä että siinä nimenomaan kaikilla on yhtäläiset oikeudet ne oikeudet jotka on perussopimuksissa päätöksenteolle asetettu

mahdollisuus tehdä tiivistyvää yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa ei saa merkitä eun taloudellista poliittista ja sosiaalista eriytymistä

myöskin kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa tämän yhteisömetodin kautta ovat huomattavasti paremmat kuin siinä että ajaudutaan takaisin tähän hallitustenvälisyyteen

on sovitettava yhteen tarpeemme pitää huolta omasta kansallisesta edustamme ja ymmärrys muiden tarpeesta tehdä samoin

kannamme vastuuta yhteisestä euroopasta mutta kaikilla jäsenmailla on oltava ensisijainen vastuu oman taloutensa kestävyydestä

eu ei ole pystynyt kaikilta osin toteuttamaan sille asetettuja kovia ja joskus epärealistisiakin tavoitteita

esimerkiksi ulkopolitiikassa monet jäsenmaat kaipaavat eulta lisää muskeleita samalla kun ne eivät itse halua niitä eulle antaa

eu on saanut alkunsa tarpeesta luoda eurooppaan keskinäisriippuvuuteen perustuvat rakenteet turvaamaan rauhaa

sen on tulevaisuudessa kyettävä olemaan nykyistä parempi rauhan ja yhteistyön rakentaja myös omilla lähialueillaan

on erittäin tärkeää että myös me suomalaisina olemme linjaamassa näitä uusia mahdollisuuksia energiantuotantoon nimenomaan uusiutuvan energian tuotantoon niin että me kykenemme toimimaan nimenomaan niin että hajautettua energiantuotantoa hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa lisätään ja katsotaan aina että siellä missä energiaa kulutetaan myöskin energiaa voidaan tuottaa

olen todella iloinen siitä että tähän kirjastokorvausasiaan saadaan korjausta koska se on todella ollut jos verrataan vaikka pohjoismaita keskenään erittäin pieni

jos perussopimuksessa työntekijöiden oikeudet muun muassa lakko oikeus ovat tulkinnanvaraisia niin meidän pitääkin vaatia sitä että perusoikeusasiakirja joka on liitteenä perustuslailliselle sopimukselle on entistä sitovampi ja sitä käytetään myös

tämä on hyvä askel tähän suuntaan ja tämä on mielestäni myöskin se tulevaisuuden kuva jota meidän täytyy aktiivisesti lähteä edistämään

kuitenkin kirjastolaitos on nimenomaan kansankulttuurin ja kansansivistyksen näkökulmasta yksi keskeinen laitos jota pitää kaikin tavoin tukea suomalaisessa yhteiskunnassa

meillä on paljon mahdollisuuksia asuinalueilla maataloudessa teollisuudessa kaupan lähiympäristössä aikaansaada sellaista tuotantoa joka merkitsee sitä että se siellä tuotettu energia eri tavalla esimerkiksi aurinkoenergialla tuotettuna voidaan sitten käyttää kulutukseen siinä lähialueella

myös omaishoito on tässä nostettu hyvin esille

lakko oikeus on fundamentaalinen oikeus ja on aivan oikein että me täällä suomen eduskunnassa pidämme huolta siitä että komission ehdotukset ovat sellaiset että ne toteuttavat näitä työntekijöitten oikeuksia sekä euroopan laajuisesti että kansallisesti ja tällaisiin epäselviin tilanteisiin ei pidä mennä mukaan

lappeenrannan yliopisto on tehnyt paljon tutkimusta tällä alalla ja sieltä on kerrottu että esimerkiksi aurinkoenergian varastointi alkaa olla jo hyvin mahdollista

on erittäin hyvä että työministeri on ryhtynyt näihin toimiin mutta toteaisin sen että valitettavasti tässä uudistuksessa on toimittu samalla tavalla kuin edellinen hallitus hätäkeskusuudistuksessa

on erilaisia tekniikoita sen suhteen ja näissä meidän pitää olla aktiivisesti mukana niin että suomalaista teknologista osaamista saadaan yhdistettyä sellaiseen tuotantoon jolla on aitoa kysyntää maailmalla

erityisesti pohjois ja itä suomessa niin kuin hyvin tiedetään luotetaan siihen että kaivoksista saadaan uusia työpaikkoja uutta elinvoimaa näille alueille joilla työttömyys on muutoin suomen kaikkein korkeinta

kansanedustajat on pidetty täysin pimennossa ja sen vuoksi kysyisinkin nyt puolustusministeri wallinilta otettiinko valmistelussa millään lailla huomioon aluetaloudellisia aluepoliittisia vaikutuksia vai onko tämä pelkästään puolustusministeriön ja puolustuksen lähtökohdista tehty päätös

nyt on ehdottoman tärkeätä että tämä talvivaara kysymys hoidetaan niin että luottamus suomalaiseen kaivostoimintaan tulevaisuudessa säilyy ja voidaan lunastaa ne toiveet mitä näiden kaivosten luomiin työpaikkoihin synnytetään

tässä mielessä myös nämä lupa asiat myöskin valvonta asiat on saatava sellaiselle tolalle että niihin voidaan kaikissa tilanteissa luottaa

itse en esimerkiksi koskaan voinut kuvitella että suomessa voi tulla sellainen tilanne että annetaan lupia sellaiselle toiminnalle jota ei ole täysin aukottomasti selvitetty

arvoisa puhemies

puusta voidaan saada paljon sellaista mitä me emme vielä tällä hetkellä edes tiedä

tälle alalle on toki koulutusta saatava mutta on myöskin niitä innovaatiopanoksia ja tutkimuspanoksia

tässä mielessä on erittäin hyvä että esimerkiksi aluepolitiikan lähtökohdaksi on otettu nämä inka ohjelmat joissa muun muassa biotalous on yhtenä keskeisenä kehittämisen kohteena nimenomaan tuolla itä suomessa

olen myöskin erittäin huolestunut tästä määrärahakehityksestä mikä oikeusministeriön hallinnonalalla on

haluaisinkin nyt kysyä että millä tavalla vahvistetaan nimenomaan sitä alueiden omista vahvuuksista lähtevää kehittämistä

erityisen kovat säästöpaineet on paitsi tuomioistuinlaitokseen myöskin sitten rikosseuraamusviraston alaisiin laitoksiin

niin kuin tässä sanottiin nämä laitosten lakkauttamiset ja se verkosto mikä tulevaisuudessa tullaan pitämään jäävät seuraavalle eduskuntakaudelle

olisi kyllä erittäin tärkeätä että tässä verkostossa sitten huomioidaan alueellisuus ja tällaiset ja myöskin sitten se että eri alueille riittävät resurssit asioiden asianmukaiseen hoitamiseen myöskin varataan

juuri näin että tämä laki joka on voimassa tällä hetkellä on toiminut hyvin niin sanoi myöskin valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan

kuntiin asetetut selvitysmiehet ovat jo osin tehneet työtänsä

esimerkiksi joensuun seudulla on tämä selvitys tehty ja siitä luetaan että siellä on saatavissa selkeitä säästöjä

täällä on puhuttu että tämä kolmas tase auttaisi siihen että talousmetsiä ja ympäristöarvoja voitaisiin paremmin yhteensovittaa

mutta mikä ehkä tärkeintä kun katsotaan tämän kokonaisuuden näkökulmasta niin silloin saadaan näitä kehityspanoksia alueelle ja sillä tavalla myöskin elinkeinoelämää ja työpaikkoja lisättyä nimenomaan niillä alueilla jotka ovat luontaisia sille alueelle

sen sijaan pelko kohdistuu siihen että tämä kolmas tase antaa ikään kuin portin sille että näitä nykyisin virkistys ja suojelualueena ja retkeilyalueena olevia alueita hyödynnetään entistä vahvemmin taloudellisesti

miten te näette missä vaiheessa nämä selvitykset ovat ja miten te arvioitte millä tavalla näitä toivottuja hyötyjä tätä kautta tulee

eli kysymys on edelleenkin

arvoisa puhemies

ja tässä yhteydessä on hyvin paljon puhuttu nimenomaan niistä valtiovallan toimenpiteistä joita kohdistetaan niille paikkakunnille missä näitä puolustusvoimien uudistuksesta johtuvia työpaikkamenetyksiä tullaan näkemään

kun vapautuu suuria maa alueita jotka ovat senaatti kiinteistöjen omistuksessa niin millä tavalla turvataan se että näille maa alueille mahdollisesti siellä oleville rakennuksille saadaan uutta käyttöä joka luo uutta työtä sinne alueelle pysyvää työtä

ensinnäkin pahoittelen sitä että suuri valiokunta ja täysistunto olivat jonkin aikaa päällekkäin

haluan tässä yhteydessä todeta sen että sosialidemokraattien mielestä on erittäin hyvät mahdollisuudet yhdistää suojelu sekä biotalouden tavoitteet luoda työpaikkoja

näillä ei ole mitään ristiriitaa keskenään mutta niitä mustia pilviä saattaa tulla silloin jos tästä suojelupuolesta ei pidetä kiinni

on myöskin erittäin tärkeää se että me emme näitten normien purun taakse mene tekemään sellaisia asioita joilla saattaa olla sitten ympäristöä heikentäviä vaikutuksia

toivon että silloin kun tätä normien purkua tehdään sitä tehdään aidosti sillä tavalla että niitä normeja jotka haittaavat oleellisesti toimintaa puretaan mutta ei samalla ympäristönsuojelua heikennetä

todellakin se oli puheenjohtaja rinne joka ensimmäisen kerran esitti sitä että työllisyysmäärärahoja käytettäisiin aktiivisemmin ja tämä on erittäin tervetullut asia ja toivottavasti hallitus tuo omia esityksiään tässä

mutta se ei poista sitä tilannetta että on hurskastelua sanoa että ensin poistetaan työllisyysmäärärahat starttirahat mahdollisuus työllistää ja lisätään pitkäaikaistyöttömyyttä sitä kautta lisätään myöskin valtion menoja koska mitä vähemmän ihmisillä on ostovoimaa tässä tilanteessa kun vienti ei vedä sitä enemmän meille tulee uusia työttömiä

sen takia olisi ollut äärimmäisen tärkeätä että niitä toimia jotka viime hallituksessa laitettiin liikkeelle olisi voitu jatkaa ja vahvistaa koska näyttää siltä että me olemme kaikki samaa mieltä siitä asiasta että kyseessä on nimenomaan se että meillä ei ole tarjontaa mutta on kysyntää

nyt kun puhutaan esimerkiksi tästä kymmenen vuoden välimallista niin mehän emme tiedä vielä millainen se tulee olemaan mutta se ei edusta missään tapauksessa pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta koska siinä ikään kuin väliaikaisesti nämä asunnot ovat vuokra asuntoina ja hinta tulee olemaan se mitä täällä sanottiin

meidän on huolehdittava siitä että pitkäaikaistyöttömyys ei lisäänny eikä nuorisotyöttömyys lisäänny ja siihen tarvitsemme työllisyysmäärärahoja lisää

meillä on jo käytettävissä hyvin paljon tieteellistä tietoa juuri siitä että mitä pidemmälle viivytetään ilmastonmuutoksen torjuntaa sitä enemmän se maksaa meille kaikille

mutta korostan sitä että meillä suomessa on tässä suuri mahdollisuus

minun mielestäni meidän vientistrategiamme pitäisi luoda sen mukaan että meillä on cleantechiä meillä on uusiutuvia energioita meillä on energiatehokkuutta

on todella hyvä muistaa se että suomesta esitettiin hyvin voimakkaasti sitä että eun budjettia pienennetään

on varmasti kaikille meille selvää että suomen talous on saatava oikaistua ja siinä on kaikilla meillä paljon tehtävää

mutta jos me mietimme sitä mitkä ovat niitä asioita mitä kuluttajat arvostavat ruuantuotannossa ja elintarvikkeissa se on ruoan puhtaus se on ekologisuus se on eettisyys ruuantuotannossa

aivan ensimmäiseksi olisi varmasti viisasta se että saisimme kasvun liikkeelle ja myöskin sillä tavalla että se vaikuttaisi mahdollisimman nopeasti

tällä tavalla me saisimme aikaan nimenomaan sen että meidän taloutemme tässä kohenisi

voimmeko me vielä tehdä enemmän suomessa että saisimme näistä asioista entistä paremman strategisen asian kun viemme elintarvikkeita maailmalle

miksi esimerkiksi asuntopolitiikassa on tehty niitä vähennyksiä joita on tehty koska asuntopolitiikalla nimenomaan panostamalla tänne pääkaupunkiseudun asuntopolitiikkaan saataisiin nopeasti kasvua aikaiseksi

eli nimenomaan korostetaan näitä asioita mutta pidämme huolen myös että meidän oma lainsäädäntömme on tällä tasolla ja olemme vielä askeleen edellä siitä mitä euroopan unioni näissä asioissa edellyttää

kysymyshän on siitä että tietyistä asioista euroopan unionissa voidaan yhdessä päättää mutta ei läheskään kaikista asioista

näillä sitä kasvua olisi lyhyellä tähtäimellä saatavissa

miten parantaisitte sitä että kansalaiset suomessa pääsisivät paremmin keskustelemaan siitä minkälaisia asioita euroopan unionissa tulee käsittelyyn

arvoisa puhemies